tässä sitä taas ollaan suuri raha päästetään kansan kurkkuun kiinni

arvoisa puhemies

viime vuosikymmenellä pankit moittivat pieneläkeläisiä että ne tuovat santaa pankkisaleihin kun ne tulevat asioimaan ja nyt pistettäisiin asuntovelalliset yksipuolisesti tässä maksumiehiksi

tästä se tulee menemään ja tietysti valtaan tarrautuneet voimat roikkuvat kiinni vanhoissa rakenteissa ja rahoissaan mutta ei auta vaikka makaisi pitkittäin tai poikittain rahojen päällä

mitä tämä merkitsee yhteiskunnassa yleiselle sopimusluotettavuudelle

arvoisa herra puhemies

kuka määrittelee sen poikkeustilan kuka määrittelee milloin se poikkeustila on ja kuka sen luvan antaa

kun turbulenssi tulee niin setelit lentävät

hyvät kollegat kirkkoisä augustinus sanoi aikanaan että on paljon ihmisiä jotka haluavat valehdella ja valehtelevatkin mutta ei ole ihmisiä jotka haluavat että heille valehdellaan

ja nyt kun monasti kysytään että perussuomalaiset oletteko te eurooppaa vastaan niin vastaan että ei tietenkään minähän rakastan eurooppaa ja suomi on aina osa eurooppaa mutta ei eurooppa ole sama kuin euroopan unioni

ja hyvät ystävät uutisena kerron että se oli sitä jo satoja vuosia ennen euroopan unionia ei tämä ole mihinkään muuttunut ja tulee olemaan eurooppa sen jälkeen kun euroopan unioni on mennyt

neljätoista vuotta meni eun jäsenenä ennen kuin tämän tasoinen eu selonteko hallituksen toimesta esitellään eduskunnalle neljätoista vuotta

on ollut kalmarin unioni on ollut soviet unioni ei niitä enää ole on eräs euroopan unioni oli ja meni jonakin päivänä

se osoittaa minun mielestäni jotakin siitä demokratiakäsityksestä siitä että kun keskustellaan niin usein mennään mieluummin henkilökohtaisuuksiin kuin puhutaan itse asiasta

herra puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän tämä laki lähti liikkeelle siitä että erityisesti kehittyvien maakuntien suomen toiminta oli aivan härskiä ja täysin sopimatonta ja myös se vaalirahoitus mitä sieltä saatiin oli sopimatonta

jokaisessa terveessä kansanvaltaisessa yhteisössä kunnioitetaan myös opposition mielipiteitä ja toisia mielipiteitä ja eriäviä mielipiteitä

arvoisa herra puhemies

kun kysyttiin tiedetäänkö perussuomalaisten kanta

me emme voi hyväksyä sitä että uudet sopimukset antavat lisää valtaa brysselin kasvottomille byrokraateille

kyllä kansa tietää

saako sanoa niin että kuuluu

tästä oli kysymys

jos tämä euro on kerran menestystarina katsokaa kreikkaa katsokaa espanjaa

toiseksi meidän täytyy pysäyttää ylisääntely

mutta tästä on kysymys

brysselistä on tullut jättimäinen tehdas joka maksaa miljoonia ja tuottaa uutta sääntelyä

nimenomaan sovittiin siitä että pistetään tämä asia kerralla kuntoon ja puhuttiin myös kampanjakatosta

on toisaalta hyvä kuten edustaja vahasalo sanoi että korot ovat alhaalla mutta sen kääntöpuoli on se että säästäjä ei saa mistään mitään tuottoa

jaakonsaaren kanssa keskustelen näistä asioista julkisilla foorumeilla niin kuin tämä eduskunnan täysistuntosali muun muassa on

nyt tässä on käynyt niin että kokoomus ja kepu ovat antaneet runtua oikeusministerille jonka vilpittömyyttä asiassa en epäile

me olemme tuhonneet säästämisen kulttuurin ja tämä ei ole hyvä

mutta vanhat puolueet oikealta pistivät homman kannet kiinni ja puhutaan sitten että omilla rahoillaan saa tehdä mitä lystää

kuka investoi kuka säästää kuka pistää pahan päivän varalle kun kaikki pistetään menemään

eli päätetään asioista joista voidaan päättää mahdollisimman lähellä ihmistä ja niistä jotka kuuluvat yhteiseksi päätettäköön yhteisesti

ja vielä edustaja arhinmäki teidän takkinne on kääntynyt saumat näkyvät arvoisa puhemies yksi lause vielä

neljänneksi hyvät kollegat subsidiariteettiperiaate se on siellä eun sopimuksessa tällä hetkellä on kuollut kirjain ja sitä ei todeta

eli tämä on erikoista että kansalliset hallitukset usein valittavat että se on bryssel kun rikkoo sääntöjä

tälläkin hetkellä sekä saksassa että näissä euromaissa joihin edustaja lehti viittasi tällä menolla suomessakin kolmen an luottoluokitus on vaarassa jos me otamme sellaisia vastuita itsellemme jotka ovat ylimitoitettuja meidän kantokykyymme nähden

ei kai meidän nyt pidä omaa luottoluokitustamme tuhota sen takia että hulivilien velkoja maksetaan

niistä kolmen an luottoluokitusmaista isoimmat ja merkittävimmät ovat saksa suomi hollanti itävalta ja jos nämä maat menettävät luottoluokituksensa niin silloin ollaan vaikeuksissa

vastuunkantoa on se että kun näkee että potilas ei kerta kaikkiaan selviä niin ottaa ja näkee että se oli tässä eikä pumppaa häneen enää enempää morfiinia koska se ei auta

aivan ensiksi haluan ilmaista tukeni perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kimmo sasin tulkinnalle tämän asian lainmukaisuudesta tämän lain oikeudenmukaisuudesta

tämä laki ei sorra ketään ja suomi ei ole laittomassa tilassa vaan laillisessa tilassa

toinen asia

ei tässä asiassa ole sellaista oikeaa mielipidettä vaan tässä on eri ihmisten arvoasioista kysymys siitä miten asiat ymmärretään uskotaan tai ollaan uskomatta

arvoisa herra puhemies

ihan tähän itse asiaan

minä vielä sen sanoisin että nyt kun tässä sotessa on saatu se yksi arkillinen aikaan niin minä todella toivon että nyt ei sitten siinä porukassa ja taustakuoroissa ruveta sotkemaan sitä hyvää runkoa vaan tehdään se sen perusteella mitä me neljä puheenjohtajaa ja sitten myöhemmin kahdeksan puheenjohtajaa sovimme mitä me sitten sovimme josta minä tiedän että se on iso uudistus eivätkä sitten kaiken maailman jarrumiehet pistä kalikkaa menneisyyden punaiset voimat

en hyväksy sitä että jotenkin leimataan taantumukselliseksi vanhanaikaiseksi ääri ihmiseksi jos kannattaa sitä mikä on voimassa oleva lainsäädäntö

edustaja tom packalen käytti hyvän puheenvuoron perussuomalaisten puolesta tästä asiasta ja me suhtaudumme tähän asiaan suurella vakavuudella

tuleeko minusta tai joistain muista jotka vastustavat tätä lakia tämän lain läpi mennessä sitten lainrikkojia koska en minä tule hyväksymään tätä koskaan

kysymys on suomalaisista sotilaista

kysymys on myös äärimmäisen vaarallisesta paikasta missä on tullut jo loukkaantumisia ja uhreja ja se on mahdollista myös jatkossa

arvoisa puhemies

eli kirves on puun juurella eu syöksyy lamaan ja tällaisia nyt sitten vahdataan ja vaaditaan

arvoisa puhemies

tämä on nyt kerta kaikkiaan asia jonka täytyy olla kunnossa ja säännöt selvät ennen kuin uutta sitoumusta tehdään

näin ei voi olla että suomen ja maailmanrauhan asialla oleva ihminen joka uhraa itsensä ja mahdollisesti henkensä joutuu tällaisen kohteeksi

arvoisat vihreät vasemmistolaiset oikeistolaiset jos te haluatte vaikuttaa perussuomalaisten kantoihin liittykää perussuomalaisiin koska vihreistä tai mistään muusta puolueesta meidän kantoihimme ei vaikuteta

vieläkö eun isopalkkaiset tuomarit rupeavat käädyt kaulassa ja lampaannahkaturkki päässä näitä rankaisemaan tällaisesta

tämä operaatio ei ole ongelmaton

ei ole mitään epäilystä

tällainen järjestelmä joka idässä neuvostoliitto nimellä tukehtui omaan mielettömyyteensä ja omaan säätelyynsä on läntinen neuvostoliitto eurostoliitto nimeltä

jääkö joukko toimintakykyiseksi mikä on sen tehtävä

haluan tässä yhteydessä myös tukea malttia en halua loukata ketään joka on eri mieltä en halua ahdistusta kellekään mutta jos se nyt joitakuita lohduttaa niin minunkin sähköpostissani on aika paljon kaikennäköistä tavaraa niin että tuulee sitä molemmin puolin laitaa

hämmästelen että kokoomuksessa tällaista tuetaan ja selitellään parhain päin

se on tämän asian niin kuin tausta joka on hyvä myöntää

no itse yksityiskohtiin

rosatom

todella eu oikeuden vaatimusten täyttäminen ennakoidaan suomessahan aina ennakoidaan mitä mielettömyyttä sieltä eusta voidaan vaan keksiä niin me jo ennakkoon rupeamme valmistautumaan mallioppilaana käsi lipassa että täällä ollaan ja näin tehdään

niin ja vielä sitten se että kun rosatom on nyt mukamas aiheuttanut suomettumista mitä se ei ole tehnyt niin oliko se sitten saksoittumista kun toimittaja oli e

ei päätä eikä häntää

tämä on ehkä toiseksi hölmöin laki mihin olen törmännyt tällä eduskuntakaudella

toinen oli tämä kun sukupuolineutraalista avioliitosta ruvetaan puhumaan adoptointien yhteydessä saman sukupuolen osalta se on hölmöintä mitä olen kuullut

lisäarvon minä ymmärrän mutta tällaista tasa arvoa en ymmärrä

arvoisa puhemies

esimerkiksi äitienpäivää tai isänpäivää koskevat toiselle sukupuolelle kohdistetut tarjoukset olisivat siten edelleen mahdollisia jos kyse on vain harvoin annettavasta huomionosoituksesta jonka rahallinen arvo on suhteellisen pieni

tätäkin nyt tarvitsee oikein erikseen korostaa

eikö sitä isää ja äitiä pidä joka päivä muistaa eikä pelkästään isänpäivänä mutta isänpäivänä sitä saa peräti mainostaa jos se ei ole rahallisesti merkittävä

ai että on eu vaalit tulossa eihän tämän parempaa keinoa ole kuin sanoa että tällaisia siellä tehdään ja vielä isolla palkalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tällaisista oikeutetuista tavoitteista ja keinoista perusteluissa mainitaan esimerkkeinä uhrien suojelu vain toiselle sukupuolelle tarkoitetuissa turvakodeissa se on hyvä mutta naisten ja miesten etujen ajaminen vain jommalle kummalle sukupuolelle tarkoitetuissa kerhoissa sekä urheilutapahtumat jotka on tarkoitettu vain toiselle sukupuolelle

nämä ovat ongelmat

mitä pitää tehdä

päätökset pitää tehdä kilpailukyky edellä kansallisia viherveroja on asteittain alennettava sääntelyä minimiin lupajärjestelmät uusiksi metsäteollisuuden raaka aineen saatavuus turvattava työmarkkinoille ennustettavuutta ja turvallisuutta se tarkoittaa että yleissitovuus pidetään voimassa

itse asiassahan tämä pitäisi hylätä

lama ajan ylivelkaantuneet pitää armahtaa vihdoinkin

mutta oikeastaan on parempi että tämmöinen pöhköys eun päätöksestä johtuen ja sen orjailusta ja orjasieluisuudesta jolla näitä pistetään voimaan lisää itse asiassa kriittisyyttä euta kohtaan ja se nakertaa pikku hiljaa sinne rakenteisiin ja syöpyy ja huojuu jo tämä eu talo ja se sieltä tulee niskaan kuin korttipakka